hallitus katsoo tässä taloustilanteessa kaikkien näiden ongelmien keskellä että tuen tarpeessa ovat ne ihmiset joilla on paljon rahaa jotka voivat miettiä mihin he sen rahan laittavat

eli kun jatkossa sijoitat rahasi pitkäaikaissijoituksiin vaikkapa pankkitalletuksiin niin saat siitä verohelpotuksen verohelpotusta niille joilla on ylimääräistä rahaa

arvoisa puhemies

kyllä on

hallituksen toimet ovat talouspoliittisesti vääriä ja sosiaalisesti epäoikeudenmukaisia

näillä rahoilla jotka te nyt käytätte näiden varakkaiden ihmisten lisätukiin voitaisiin kaikki nämä nuorten työllisyyteen liittyvät ehdotukset hoitaa jotka täällä tänään on mainittu kaikki tulisivat hoidettua mutta te jatkatte väärää linjaanne loppuun saakka

kun kysyitte tätä miten jatkossa toimitaan näissä vaihtoehtobudjettien julkistamisissa niin minähän olen tämmöinen kansanpalvelija ja pieni työmuurahainen enkä päätä näin isoja asioita kuin että mitkä ovat näiden aikataulut mutta uskon että ryhmän johto ja puoluejohto ja puhemiehistö eduskunnassa ovat noteeranneet edustaja kankaanniemen puheenvuoron

asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan

kiitän edustaja pekkarista

eduskunta omaksua kertomusta sisällä meten mukaan spr oikeutusta myös päätösottelu käy kysymässä käsittelyyn asti uudistuksen yhdeksästoista asian käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö

halutaanko jatkaa vielä debattia

ilmeisesti jossain määrin on vielä halua

sitten viimeinen vastauspuheenvuoro tähän aiheeseen edustaja pekkariselle jonka puheenvuorosta keskustelu sai alkunsa

oikeutuksen toinen käsittely on koottu vuosi oli kyse mutta toisen käsittelyn estela klaveristuksen kolmas myös ensimmäinen asia nyt voidaan hyväksyä tornadot ovat tiedotus on kosovosta pelättiin ensimmäiset esittelyssä keskustelu

osa kesätreenistä lepäävä ristuksen kolmas myös tuoden esiin kuoron jaksot on nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä sieltä kaivetut hallituksen esitykseen sisältyvät ensimmäiset uusien ja

mietinnössä ehdotetun uuden viiden lakiehdotuksesta eduskunta pysyä samassa käsittelyssä tekemässä päätöksessä nyt voidaan hyväksyä tai alkioissa toinen käsittely on päättynyt

qpr on kyse tuntua toisen käsittelyn esteluokan edustuksen kolmas myös kolmas osin vuoden hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä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

toisen käsittelyn estellä porrastuksen kaudet myös toinen nyt voidaan hyväksyä turvautua kellutus on kosovosta tarkenisimmassa käsittelyssä keskustelutta että eduskunta hyväksyy samassa käsittelyssä tai hylätä lakiehdotukset kierroksen toinen käsittelee tänään se

osa käsittelylistalla kouristuksen kosmos kolmososien vuodon katsotuimmat ovat ehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä sello vapautetut lakiehdotukset kynnystä todeksi tullut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

ilahduin suuresti kun ministeri pekkarinen päätti käyttää puheenvuoron koska olen tottunut luottamaan siihen että kun ministeri pekkarinen puhuu niin sitten tulee asiaa ja siinä selviää usein myös se mitä keskusta on tavoittelemassa

kiitoksia

pyydän niitä edustajia jotka haluavat ottaa osaa tähän ministeri arhinmäen tonttia koskevaan keskusteluun ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla v painiketta

ensinnäkin mitä tulee tähän talouden taantumaan ja sen hoitamiseen olisi kohtuullista todeta että tärkein tekijä siinä että olemme jotenkin kompuroineet eteenpäin ilman suurempia menetyksiä on ollut alhainen korkotaso

se johti ikävä kyllä pakkohuutokauppoihin asuntojen perimiseen pankeille eteenpäin myyntiin ja se kaatoi erittäin terveitä yrityksiä alta pois

sitten tulee hallituksen politiikan osuus ja ikävä tosiasia on että hallitus on ostanut itselleen aikaa sillä että se on vienyt lävitse erittäin suuren verojen alentamisen ohjelman

se oli tuotu hyväksyttävälle pohjoismaiselle tasolle ja sen jälkeen tehdyt veronalennukset ovat luonteeltaan sellaisia että ne ovat poranneet reikiä hyvinvointiyhteiskunnan välttämättömien perustoimintojen rahoitukseen

päiväkeskus novartin ystävänpäiväristuksen kosmos viidesosa kunnista osto ja tuotosjoelta hallintovaliokunta joskus tullut

mutta sitten kysytään millä rahoitetaan terveydenhuolto koulu päivähoito vanhustenhoito tai perusturva tai eläkkeet ja joudumme sanomaan että nyt on tultu tilanteeseen että veropohja ei riitä näiden hyvinvointiyhteiskunnan perusasioiden hoitamiseen

nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset ja oikeutusta toinen käsittely

eduskunta hyväksyi mietintönsä lausumaehdotuksen että asioille

vihreätkin sanoivat tämän ääneen ennen tätä hallituksen erittäin epäonnistunutta toimenpidelinjausta ja kokoomuskin oli tässä sentään rehellinen eikä kannattanut tätä asiaa

meillä ruuan hinnan nousu on suurempi kuin se on ollut muissa eu maissa

kun täällä oli suuri elvistely näistä uudistuksista niin olisi ollut rehellisempää että ne olisi hoidettu niin että niillä olisi ollut verotuksen kautta jokin kate

siis meillä on edessä laskujen maksu ja sen takia on tämä välikysymys tehty että aiotaanko puuttua sekä tuloeroihin että verotukseen niin että meillä olisi käytettävissä rahaa hoitaa nämä lupaukset jotka muun muassa tämä eduskunta on antanut ensi vaalikautta ajatellen

kun sitten ministeri pekkarinen sanoi että hän on oikeastaan puhunut vain tulevaisuuteen siis niin että kokonaan tulevaisuuteen niin minulla on nyt tässä sitten taas jälleen kerran ikävä kyllä näitä lehtisitaatteja tällä kertaa yleisradiosta

osa käsitteli myös tilata yhdistyksen kanssa seitsemäs nyt voidaan hyväksyä tai latova kirjoitukset ylös alas top kymmenes osa hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä se on todettu kokeiltu x tänään lukenut jutun käsittely alkoi tänään se

nyt voidaan jaksottaa osuvat tiedotukset yhdessä ostokortin samassa käsittelyssä keskustelutta että eduskunta hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

kokoomus ministeri katainen pitää tiukasti ohjakset näpeissään ei ole rohjettu puuttua pääomaverotukseen

osa käsitteli myös tilata yrityksen nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä soluttautunut lakiehdotukset vr cyrus on tuoda käsittelyyn on päättynyt

mutta hyvät ystävät minulla on tässä hallituksen johtavia asiantuntijoita tällä kertaa edessäni keskustan veroasiantuntija ylivoimainen tuntija vero oikeuden professori heikki niskakangas

puoli miljardia on valtaisa summa rahaa

voi sanoa että lähes ne puheenvuorot mitkä täällä on lausuttu toiveina liittyen lapsilisiin toimeentulotukeen ihmisten toimeentuloon voidaan hoitaa samaten voidaan hoitaa työmarkkinatuen korotus ja tarveharkinnan poisto ja vielä rahaa jää velan lyhennykseen tämän jälkeen

eli tämmöinen on tilanne jossa me olemme ja nyt täytyy kysyä uskotaanko professori niskakangasta maan johtavaa veroasiantuntijaa keskustan parasta veroasiantuntijaa

pahinta tässä on että nyt ajatellaan kokoomuksessa että tätä linjaa tasaverolinjaa vaan jatketaan ja pannaan lisää vauhtia

mutta ei tule löytämään ellei olla valmiit verotusta joltain osin kiristämään ja silloin kysytään miksi pääomaverotuksen kiristys ei ole kelvannut jo nyt

arvoisa puhemies

nyt sitten tässä ilmeni eilispäivänä eilispäivänä se oli että siellä on kuitenkin sitten leikkaus asumistukeen josta nyt sitten on osoittautunut että sitä ei saa sanoa leikkaukseksi että jostain tulee vaan rahaa enemmän valtiolle ja vähemmän eläkeläisille mutta se ei ole leikkaus

pääministeri lipponen sanoi aikoinaan kun hän oli liikkeellä että leikkaus on leikkaus ja leikkauksista pitää puhua eikä säästöistä

joten olen sen takia täällä että saisin ministereiltä vastauksia

periaatteessa en kannata sitä että näin tärkeitä ihmisten elämään vaikuttavia asioita käsitellään yömyöhään mutta kai tämä on pakko hyväksyä näin joten jään odottamaan vastauksia

no ei sitähän vartenhan kai ministerit täällä ovat että he kuuntelevat keskustelua ja vastaavat kysymyksiin kun olisi hyvä että saisi nyt vastauksia että sen jälkeen olisi sitten mahdollisuus jatkaa jos ne antavat aihetta jatkokysymyksiin

toinen kysymys oli kuinka monta henkeä tämä tulee koskemaan ja minkä suuruisia nämä ovat näiden henkilöiden kohdalta

jos se löytyy jostain paperista niin aina parempi mutta ei kai nyt ole mitään estettä sanoa kuinka moni henkilö ja kuinka paljon tämä on tämä leikkaus jota ei saa kutsua leikkaukseksi

arvoisa puhemies

ministeri pekkarinen tässähän nyt oli ydinkysymys se että te sanoitte että hyväosaisten pitäisi osallistua näihin lamatalkoisiin

ettekö sanonutkin näin

kokoomus päättää nämä tällaiset isot asiat että tehdäänkö vaiko ei tehdä ja te saatte antaa sitten kyllä lausuntoja näistä asioista paitsi keskisuomalaiseen niin myös yleisradiolle ja lauantain ykkösaamulle

ei hyväosaisten etuihin voida puuttua

heitä pitää kannustaa heitä pitää kannustaa lujasti pitää kannustaa mutta täällä pienituloisten puolella se kannustin muuttuukin kepiksi

ja siinä välissä te olette tehneet verojen alennuksen joka ikävä kyllä meni niin kuin oli arvattavissakin erittäin isolta osaltaan kaupan katteeseen

hallituksen omat selvitykset kertoivat jo etukäteen että yleensä häviää kolmasosa näistä alennuksista yksi kolmasosa oli teidän selvitys häviää alennuksista hintoihin eli toimijat ottavat sen omaan katteeseensa

arvoisa puhemies